täälläkin on kuultu yksittäisiä tarinoita siitä minkälaisia epäoikeudenmukaisuuksia on ollut koetaan ja yhä on mutta nyt täytyy miettiä myös sitä että tämä mietintö kertoo paljon siitä miten korjaamalla asioita päästään eteenpäin koska tässä on myös hyvät puolensa

ongelma on yhtäläinen puhutaan kuntataloudesta tai valtiosta siinä miten tämä niin kutsuttu akuankkaraha kiertää valtion tai kunnan sisällä

arvoisa puhemies

ongelma on siinä että näitä käsitellään eri sektorin alla kun budjetteja laaditaan ja juuri siinä että kun vuokria nostetaan sitä kautta tulee isommat kustannukset sinne toimialasektorin kohdalle jonka määrärahoja ei kyetä nostamaan kun sanotaan että on tiukkaa

taisi olla itse asiassa edustaja pekkarinen joka puhui tästä nuorisotakuusta mutta tästä perspektiivistä se näyttää lähes samalta oppositiorintamassa vaikka tiedän että käytännössä on asia eri

olette oikeassa myös siinä että jos yksi perussuomalaisista on äänestänyt toisin se ei tarkoita että kaikki mutta jos se on yksi useasta kymmenestä niin se on sentään lähes kaikki

pitäisi kenties katsoa ennen kaikkea juuri erityiskiinteistöjen osalta sitä mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä on sitä käyttöperusteista kustannusta ennemminkin kuin markkinahintaiset vuokrat

menepä sitten vankilanjohtajana tai rikosseuraamusviraston johtajana kysymään tuolta vapailta markkinoilta että olisiko teillä vertailukohtaista kiinteistöä tähän antaa

meidän täytyy ymmärtää myös täällä että on olemassa erityistarpeita ja niitä varten luodaan rakennuksia tai meillä on olemassa olevia joita täytyy kunnostaa erityistarpeisiin ja niitten kohtelua tässä meidän yhteisessä konsernissamme pitäisi katsoa yhtäläisesti eikä niin että koetetaan vaan tehdä mahdollisimman paljon voittoa ja jokainen kiristää omalla tahollaan niin että loppukädessä siinä ei ole enää yhtään mitään järkeä

puhun parista yksittäistapauksesta toinen on turun linna

muistan silloin viime vuodenvaihteessa kun puhuttiin että museovirastolta siirtyy tietty määrä kiinteistöjä senaatille niin uutisissakin näkyi kun turun linna taustalla sanottiin että tämä on tosi hieno juttu ja nyt me pääsemme siihen että meistä pidetään hyvää huolta

siitä on toki kuultu että onko hoitosopimusten sisältö samanlainen vai erilainen mutta aika erilainen täytyy olla jos skaala on näinkin suuri

toivon toki että asiat saavat selvyyden ja luvut saavat niille kuuluvan tarkoituksen eikä ole niin kuin silloin on epäilty nimenomaan tässä isossa hankkeessa että kun kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita siirretään tänne markkinaehtoisen vuokrasääntelyn alle niin mikä on se todellisuus siinä eihän kukaan tule tekemään myyntiesitystä tai ostoesitystä turun linnasta tai sitä ei ainakaan varmasti myydä

alkuun kuultiin aikanaan että verottaja siirtyy kakolan tiloihin ja oli vähän surkuhupaisaakin todeta siitä että entinen vankila ja nyt menee verottaja sinne että miten tässä näin kävikään

energiatehokkuutta on lisätty mutta sillä kustannuksella että ei ole ollut riittävästi aikaa tutkia materiaaleja tai keinoja ja näitten jälkeen voi tulla myös sellaisia ongelmia mitä ei olisi haluttu tulevan

arvoisa puhemies

tämä on mielenkiintoinen keskustelu siltä osin koska varmasti kaikilla on hyvä tavoite kun puhutaan ympäristöveroista nimenomaan ilmaston ja ympäristön kannalta mutta myös tällaisen oikeudenmukaisen tulonjaon kannalta

surullista kuultavaa on ollut se että vaikka eduskuntakin on myöntänyt homekouluille korjausrahaa koulut on korjattu mutta siitä huolimatta ongelmat eivät ole poistuneet

sitä varten tämä windfall vero esimerkiksi mitä esitämme on lisäämässä tällaista yhteiskunnallista oikeudenmukaisuusaspektia sen suhteen että kuten ed

erinäisiä käytäntöjä pitää voida muuttaa erinäisiä käytäntöjä pitää voida hyödyntää silloin kun on kysymys myös järkevästä yhteistyön etsimisestä valtion sisällä

se että verohallinto olisi tullut näihin tiloihin olisi ollut sinänsä järkevää koska me emme tiedä tänä päivänäkään varmaan mikä on kakolan kohtalo miten sitä tulee hyödyntää

jos se olisi saatu hyödynnettyä verohallinnolle siinä olisi ollut yhteinen intressi mutta vuosikaupalla asiat lykkääntyvät lykkääntyvät tai niihin ei saada selvyyttä kuin vasta sen jälkeen kun sopimukset on allekirjoitettu

ja pakkausverojen osalta täytyy sanoa myös että kuluttajalla on valinnan vapaus valinnan mahdollisuus elikkä haluaako tulla rankaisseeksi itseään kovemmilla pakkaushinnoilla vai ei

se on ymmärrettävää että vaaditaan tilatehokkuutta mutta jos vuokranottajalla vuokranmaksajalla ei ole mitään mahdollisuutta irtautua vuokrasopimuksesta vaan se joutuu maksamaan vuokraa siitä riippumatta onko tila käytössä vai ei niin eihän sillä ole mitään intressiä ruveta katsomaan järkevällä tavalla käyttökelpoisempia tiloja tai pienentää niitä

ja totta ihmeessä on tarkoituksenmukaista myös se että ei vain hamstrata ja hossata minkä keretään huolimatta siitä mitä tapahtuu ympäristölle mitä tapahtuu millekään muullekaan

janina andersson täällä viittasi tähän yhteistyökuvioon mahdollisuutena sekä tulevaisuuden osalta että tänä päivänä niin on mielenkiintoista katsoa miten tälle windfall verolle käy tällä vaalikaudella koska keskustapuolue on ympäristöministeri lehtomäen kautta tuonut julki oman kantansa sosialidemokraatit sitoutuvat täällä vasemmistoliitosta en tiedä mutta uskoisin että mukana ovat vihreiltä kuuluu hyvää kannustinta

onko kokoomus todella tämän eduskunnan se puolue joka panttaa sitä että windfall veroa ei tulla käyttöön ottamaan ja sitä kautta yhä nämä ansiottomat arvonnousut saavat jäädä tuotantokapasiteettiin yhä olemaan

mutta oli myös valiokunnassa sellaista käsitystä ja tietoa että on tehty tarjouksia tyhjillään olevista tiloista tai myynnissä olevista tiloista mutta senaatin puolelta ei ollut minkäänlaista intressiä jatkaa keskustelua ei ollut minkäänlaista kontaktia siitä yhteydenotosta

sitten täytyy todeta että meidän veroesityksemme ovat siinä määrin hyviä että ne toimivat joka ikinen yksinään mutta myös yhdessä ympäristön puolesta

joskus tulee mieleen kanssa se että jospa me olisimme ihan arjessa mukana ja hyödyntäisimme niitä puitteita että jos joku tekee ostotarjouksen niin reagoidaan edes siihen todetaan onko hinta riittävä vai riittämätön jatketaanko neuvotteluja vai ei koska me olemme kuitenkin yhteisellä asialla veronmaksajien varoilla tässä

arvoisa puhemies

mutta sitten täytyy muistuttaa että täällä on huomautettu siitä että valiokunnan mietintö on aito ja rehellinen sen osalta että ei olla varmoja mikä on täsmällinen työllisyysvaikutus

me emme aina osaa ennustaa ihmisten käyttäytymistä mutta kun täällä todetaan että tällä saattaa olla myös negatiivisia vaikutuksia niin heti sanotaan että ikään kuin on huono mietintö

kauppiaat vetävät hienosti välistä

arvoisa puhemies

oikeinkohdennus tilapäisyys ja väliaikaisuus

ja kysytään vielä sitä että kun esitätte väitteen että elvytys on sitä mikä lisää kysyntää niin millä perustein

alun perin tämä

tässä kohtaa huomaa tämän just että otsikko ei ole varmaan kauhean houkutteleva kun puhutaan valmisteverodirektiivistä tai siitä lainsäädännöstä mutta itse asia on kuitenkin tärkeä ja mielenkiintoinen

alun perin tuntui kun verojaostossa kuultiin asiantuntijoita että eihän tässä kauheasti ole ongelmia että teknisiä direktiiviin tulleita muutoksia saatetaan meidän omaan lainsäädäntöömme kunnes tarkempi kuuleminen toi muutaman mutkan matkaan

näitten mutkien jälkeen sosialidemokraattien vastalause löytyy sieltä mietinnöstä on sen liitteenä ja siellä aika hyvin on tiivistettynä se miksi me emme voi hyväksyä tätä hallituksen esitystä tällaisenaan

euroopan unioni on tunnettu näistä direktiiveistä ja säännöksistä ja monesti on suomessakin puhuttu siitä olemmeko me eun mallioppilas vai emme ja onko syytä olla niin mallikelpoinen kuin kenties olemme monessa kohtaa olleet

tässä kohtaa kun valmisteverodirektiiviä pannaan täytäntöön on hyvä muistaa se että direktiivi sisällöltään ei muuttunut miksikään mutta meidän lainsäädäntömme ja käytäntömme tämän kaiken jälkeen muuttuu

olennainen osa tässä on se että mennään kansainvälisessä liikenteessä oleviin erilaisiin liikennevälineisiin ja tämä hallituksen esitys poistaa sen mahdollisuuden että juna matkustusvälineenä säilyisi verovapaana kuten se tähän asti on ollut

on hyvä tietysti kysyä sillä tavalla myös miten on mahdollista vihreiden ollessa hallituksessa ja ympäristöpolitiikasta puhuttaessa että tältä hallitukselta tulee sellainen esitys joka sulkee junan pois tästä kaikesta

käytännössä voidaan ottaa esimerkki siitä että tässä suomen ja venäjän välisessä liikenteessä raidematkailu junaliikenne tulee entistä tärkeämpään osuuteen mutta tämä hallituksen nyt tuoma esitys tekee siitä välttämättä ei kilpailukykyelementtien kautta vaan tämän verottomuuden ja verollisuuden kautta vähemmän kilpailukykyistä ilma aluksiin ja laivoihin verrattuna ja tätä olemme ihmetelleet

zyskowicz välihuudossaan aivan törkeästi lähti vähättelemään täällä näiden lapsiperheiden asemaa huutaessaan että annas olla kun vähennetään kympillä

voidaan kysyä tietysti että kun junia ei mainita niin onko ehdottomasti kiellettyä ettemmekö me voi omalla kansallisella lainsäädännöllä puuttua tähän tilanteeseen

tänä päivänä junat kuuluvat tähän verottomuuden piiriin ja se tapahtuu niin että valtiovarainministeriö on omilla päätöksillään säädöksillään mahdollistanut sen

asko seljavaara kun sanoitte että oppositio esittää rikkaidenkin perheiden lapsille lapsilisiä niin onko teidän mielestänne niin että ne lapsiperheet joissa on kolme lasta tai enemmän ovat kaikki köyhiä ja te määrittelette sen mukaan ihmisten taloudellisen rikkauden taikka köyhyyden

olisin vielä kysynyt eivätkö hallituksen nyt esittämät tuloveronalennukset ruuan arvonlisäveron alennukset ja muut huomattavasti mittavammat veronalennukset kohdistu juuri myös niille rikkaille joten millä logiikalla te sanotte että tällä toimella edesautetaan köyhyyden vähentämistä

asiantuntijakuulemisissa on tuotu erilaisia näkökantoja tässä esille ja voi sanoa tietysti että monessa kohtaa on sana sanaa vastaan

lähdemmekö me ennakoimaan tilannetta miten eu tulee suhtautumaan jos me toimimme itsenäisesti kansalliseen lainsäädäntöön junat tämän verottomuuden piiriin lisäten vai emme

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit näemme että junan täytyy olla kilpailukykyinen liikenneväline tässä kohtaa ja niin paljon kuin eun kohdalla puhutaan aina kilpailuneutraliteetista voidaan kysyä täyttääkö tämä nyt sitä

valiokunnan kuuleminen osoitti myös sen että meillä on hirveä vaihtelevuus näissä vuokrasopimuksissa ja tiedoissa ylipäätään paljonko meillä on sopimuksia mihin ne pohjaavat mitä niiden sisällä on

silloin on hyvä kysyä sen perään ketkä ovat olleet suomesta edustamassa kun direktiiviä on valmisteltu miksi suomen taholta asiaa ei ole nostettu esiin

olisi sääli jos se osaaminen jäisi tämän kaiken muun jalkoihin ja tässä samassa prosessissa täytyy saada se osaaminen olennaiseen käyttöön jotta sitä voidaan hyödyntää nimenomaan valtion kokonaisedun myötä ja mukaan sekä vuokranantajalle että vuokranottajalle tässä kohtaa

nyt ollaan sitten hiljaa sen mukaan että ei enää meiltä nousisi itsesyytöksiä tai tällaisia itse asian kohtaamisia että olemme oikeasti tehneet jotain väärin tai unohtaneet jonkun aivan olennaisen asian

asiantuntijakuulemisessa vr toi hirveän hyvin esille myös sen että jos tätä verottomuutta ei kyetä palauttamaan siihen malliin missä se on nyt heillä ei ole varaa taikka tiloja pitää verollisia ja verottomia myyntituotteita tai tiloja siellä

itsehän me näitä asioita täällä määrittelemme ja itsehän me näistä asioista lopulta päätämme niin että ei pidä huijata myöskään siltä osin ketään

mitä se silloin tarkoittaa käytännössä tämän liikenteen osalta mitä se tarkoittaa myyntien osalta ja mikä kaikki vaikutus sillä on tähän kokonaisuuteen kun ruvetaan mainostamaan myös sitä että junalla pääsee parhaiten tuosta itärajan yli

laivaliikenne ja ilma alusliikenne on verotonta myös eun sisällä ja nimenomaan junista puhuttaisiin tässä kohtaa nyt kun mennään eu alueen ulkopuolella

arvoisa puhemies

tässä on vain yksi hallituksen esitys saada sinne jotakin pelastusta

hannes manninen on aivan oikeassa siinä että tämä yhteisövero on suhdanneherkkä ja siten siitä ei saada eikä kannata tehdä pysyväistä elementtiä nimenomaan kuntatalouden turvaamiseksi

siksi on lähtökohtaisesti vaadittava että hallitus tuo jonkin muun elementin kuntatalouden turvaamiseksi mahdollisimman pikaisesti

kun mietitään ja kysytään kunnista mitä siellä aiotaan tehdä missä tilanteessa kuntien mielestä mennään niin kahdessa kolmasosassa kunnista on sanottu harkittavan jo nyt budjetin avaamista eivätkä tulevat vuodet tule ihan auvoisia olemaan siltä osin että jos tässä vaiheessa vuotta jo tiedetään että budjetti täytyy avata niin täytyy miettiä entistä voimallisempia apukeinoja sinne

samalla kun valtio alentaa verotustaan me tiedämme että valtionvero on tyyppiä progressiivinen yksittäisille ihmisille se pakottaa kunnat samalla korottamaan veroaan ja kuntavero on taas tasaluontoinen vero

arvoisa puhemies

täytyy todeta niin kuin valiokunnan mietinnössäkin sanotaan että näinä haasteellisina taloudellisina aikoina on kyetty parantamaan myös kaikkein pienituloisimpien perusturvaa

samalla kuntien mahdollisuus saada lainaa hankaloituu entisestään ja valtiolla on paljon paremmat takuut siitä että sitä kautta vyörytettynä kunnille rahoja saataisiin oikeudenmukaisempia toimia ja se myös tapahtuisi tarkoituksenmukaisemmin rahavirtojen kannalta

jos ja kun sen kompensointi kerrotaan vasta myöhemmin ja siitä päätetään se täytyy rahoittaa velalla väliaikana ja siitä on olemassa päätöksiä että velkarahaa joudutaan ottamaan sen kompensoimiseksi

sitä kautta voidaan turvata heille ostovoimaa lisää

jos olisi samalla päätetty mitkä ovat ne konkreettiset toimet joilla se tullaan rahoittamaan se olisi ollut ihan hyvä mutta tällaista päätöstä ei ole hallitukselta tullut

varmaan näinkin mutta me tiedämme että kunnissa on vedetty aika piukkaan jo vyö ja siellä kauhean paljon tehostamisen varaa ei ole

tämä on kuntaliiton arvio ja siihen varmasti myös hallituksen ministerit ovat yhtyneet tai voivat yhtyä koska ei ole mitään mieltä siinä että kuntaliitto lähtisi vääristelemään näitä lukuja

täytyy vain todeta siinä kohtaa että tämä on hyvä esitys parempi kuin ei mitään mutta totaalisen riittämätön suhteessa siihen kuntien ahdinkoon mikä siellä on

toivoisin hallituksen ymmärryksen olevan myös jo arjessa mukana ja lisäesitys kuntien talouden pelastamiseksi olisi enemmän kuin oven takana

käydään sinänsä epäolennaista keskustelua sillä että vaalit nyt vain sattuvat tulemaan ensi keväänä riippumatta siitä mihin aikaan tämä tarkastusvaliokunnan mietintö on valmistunut

mutta se täytyy sanoa että ennemminkin voisi todeta että vaalit ovat enemmänkin tämmöinen ongelma tässä välissä kun ja jos on katsottu tiettyä tilannetta ja samat ihmiset vastaisivat siitä että kehityskulku menee eteenpäin

tässä on lähdetty siitä että niille jotka työtä tekevät tehdään inflaatiotarkistuksia ja ansiotason tarkistuksia mutta itsessään työn verotus ei kiristyisi millään tulotasolla

se on hyvä että me saamme hallitusohjelmaan tarvittaessa kirjattua mutta jos me mietimme niin vaalit ennemminkään eivät edistä vaan voisivat haitata sitä koska ihmiset vaihtuvat ministeriöiden johdossa eivätkä välttämättä tämän päivän sanat enää tarkoita että siellä istuu sama ihminen seuraavalla kerralla

tai sanotaan että tässä katsotaan että työntekoa ei tule mitenkään rangaista mutta jos omaisuutta on niin voi sanoa että silloin on myös sitä suurempituloisen osuutta ja sieltä paikallaan olevasta omaisuudesta pääomatuloa saadaan kerrytettyä entistä enemmän

mutta luotan siihen kuitenkin että nämä ovat todellakin niin kuin puheenjohtaja brax sanoi yli poliittisten rajojen todettuja asioita valiokunnan mietinnössä kirjoitettua ja nämä asiat todella johtavat siihen mitä ollaan todettu ehkä me kaikki listan asioista

ongelmahan on ollut enemmänkin se että tiettyjen alojen tulot on kierrätetty pääomatulojen kautta aikanaan eikä otettu ansiotulona niin kuin olisi ollut aiheellista